molemmat lisäävät työn tarjontaa kotihoidon tuki erittäin vähän eläkeiän nostaminen paljon enemmän

olen todennut että mikäli näyttää siltä että nyt tehdyt päätökset eivät riitä palomuurin rakentamiseen euroopassa eli että tämä kriisi uhkaa laajentua esimerkiksi italiaan tai jopa ranskaan niin siinä tilanteessa meidän tulee harkita euroopan keskuspankin roolin kasvattamista vahvistamista siihen on monia vaihtoehtoja ja ennen kaikkea kansainvälisen valuuttarahaston eli imfn vastuun lisäämistä

esimerkiksi palvelualoilla harmaa talous on valitettava ongelma ja tämän verotunnisteen kautta siitä on hyviä kokemuksia rakennusalalta ja uskon että kun sitä tullaan laajentamaan muillekin toimialoille niin voimme omalta osaltamme olla kitkemässä vilunkipeliä ja tukemassa sitä kautta myöskin rehellistä yritystoimintaa

sitten kun puhuin kuntien tehtävistä viittasin tähän teidän raporttiinne että se kotihoidon tuen poistaminen leikkaaminen lyhentäminen lisäävät kuntien kustannuksia

arvoisa puhemies

jos katsomme sitten tätä hallittua velkajärjestelyä jonka hallitus on nyt valinnut se pitää sisällänsä sijoittajavastuun niin kuin täällä on moneen kertaan todettu se pitää sisällään tiukan ehdollisuuden eli nyt tehdään sellainen ohjelma jossa edellytetään että kreikka toimeenpanee lainsäädännössä rakenteellisia uudistuksia ennen kuin tämä ohjelma edes käynnistyy

tämä budjetti on hukattujen mahdollisuuksien budjetti

arvoisa puhemies

on valitettavaa että hallitus on edelleenkin niin hallitusohjelmansa kuin myöskin kehystensä vanki eikä kykene päivittämään omaa talouspoliittista linjaansa tähän talous ja työllisyyskriisiaikaan

nämä ovat sellaisia asioita joista on tarkoitus huomenna berliinissä myöskin saksalaisen ja hollantilaisen kollegani kanssa käydä keskustelua koska kyllä tämä taloustilanne näyttää valitettavasti menevän koko ajan huonompaan suuntaan

kun esimerkiksi katsoo tätä kirjaa niin hallitus on leikkaamassa työllisyysperusteisia investointitukia tässä tilanteessa kun työttömyys on kasvamassa ja tarvittaisiin kaikki mahdolliset toimet joilla massatyöttömyyttä estetään

on edellytetty poliittista sitoutumista johon täällä viitattiin kansanedustajien toimessa eli on vaadittu kirjalliset sitoutumiset puoluejohtajilta että myöskin vaalien jälkeen näitä uudistuksia uusi hallitus tulee jatkamaan

kyllä teidän nyt tulee valtiovarainministeri katainen päästä yli tästä tempputyöllistämis traumasta

nyt pallo on kreikkalaisten käsissä tuleeko tämä tie onnistumaan mutta meidän arviomme on että tähän tiehen sisältyy vähemmän riskejä ja kuitenkin enemmän mahdollisuuksia kreikalle kuin hallitsemattomaan konkurssiin joka on se toinen vaihtoehto

mutta arvoisat kollegat se mistä on sataprosenttinen varmuus on että kumpi tahansa näistä vaihtoehdoista olisi valittu niin kreikkaa pitää euromaiden ja imfn toimesta tukea koska kreikka ei saa mistään tällä hetkellä markkinoilta rahaa ja minusta tämän olisin toivonut että edustaja soinikin olisi tunnustanut että kreikan tukemisesta ei myöskään tällä toisella letkut irti vaihtoehdolla päästä

eli tämä vaan kertoo siitä että on asioita joita ajetaan ja sitten on asioita joita ei ajeta kuten esimerkiksi tämä yhteisöveron korotus jota vielä täällä eduskunnassa viikko sitten myöskin hallituspuolueet olivat valmiita tukemaan

kun kiertää ympäri suomea ja tapaa ihmisiä niin kyllä ihmisillä on aito huoli palveluiden tulevaisuudesta ja he myös tiedostavat sen että ihmiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa palveluiden saannin kuten myöskin maksettavien verojen suhteen ja sen takia kuntauudistus tarvitaan

jos jotain hyvää tässä keskustan välikysymyksessä on niin ehkä se että tänään tässä keskustelussa mielestäni ensimmäistä kertaa myöskin keskusta tunnusti sen että uudistusta tarvitaan nykykäytännöillä ja nykytilanteella ei voi jatkaa ja ehkä sitten eroavaisuudet tulevat siinä minkälaista uudistusta tarvitaan

se olisi ollut myös suomalaisten yrittäjien työntekijöiden veronmaksajien palkansaajien etu että tämä verokilpailu jota irlanti harjoittaa loppuu

mutta se mikä tässä keskustelussa on vielä jäänyt vajavaiseksi on keskustelu rajoista ja rakenteesta kun tämä kuntauudistus on kuitenkin kokonaisuus

kun te viittasitte itse tuohon tämän päivän suuren valiokunnan kokoukseen ja siellä käsiteltävään ecofin muistioon niin voisitteko kertoa nyt meille ministeri katainen otatteko siinä muistiossa kantaa myös rahoitusmarkkinaveron puolesta

kun kuuntelen oppositiota ja sitä kritiikkiä te keskitytte oikeastaan koko ajan pelkästään tähän rakennekeskusteluun kun me hallituksessa näemme että kuntauudistus on kokonaisuus

minä sain sen tiedon suuren valiokunnan jäseniltä että tässä muistiossa ei sanallakaan mainita rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa ei sanallakaan puhuta siitä että suomi tukee sitä että rahoitusmarkkinavero otetaan globaalisti käyttöön

meillä on työryhmä joka käy läpi kuntien tehtäviä meidän on tarkoitus uudistaa kuntien rahoitusjärjestelmä me uudistamme myöskin kuntalain joka lisää kuntalaisten demokraattisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia oman arkensa palveluihin ja sen lisäksi on tarkoitus katsoa myöskin kuntarakennetta ja sosiaali ja ter veydenhuollon palveluita niin kuin peruspalveluministeri äsken kertoi

suomen taloustilanne on hyvin vaikea

uskon että jaamme myös näkemyksen siitä että suomi tarvitsee vientivetoista talouskasvua uusia työpaikkoja kilpailukyvyn parantamista

oletteko te tähän valmis ministeri katainen kun se nyt nähtävästi puuttuu tästä teidän kuuluisasta muistiostanne

meidän on välttämätöntä tehdä rakenteellisia uudistuksia jotta voimme saada kestävyysvajeen umpeenkurottua ja meidän on myös tärkeä hillitä valtion velkaantumista

eli tämä on kokonaisuus jonka tarkoituksena on lisätä kansalaisten tasa arvoa turvata palvelut lompakon paksuudesta ja postinumerosta riippumatta kaikkialla suomessa tasavertaisesti ja sen takia vilpittömästi toivoisin että se osaaminen ja kokemus jota keskustassa on syntynyt esimerkiksi paras hankkeen tiimoilta ja pitkän kuntapäättäjäkokemuksen kautta tulisi myöskin tämän uudistuksen hyödyksi eikä sitä pelkästään vastustamaan

arvoisa pääministeri te puheenvuorossanne mainitsitte aikaisemmin että olette valmiita harkitsemaan ministereiden palkkojen alentamista mikäli muu elinkeinoelämän johto lähtee talkoisiin mukaan

edustaja soinille haluaisin todeta kun täällä maalasitte aika synkkää kuvaa tulevaisuudesta että valitettavasti lukiessani perussuomalaisten ja myös keskustan ryhmäpuheenvuoroa kriisitietoisuus noista puheenvuoroista oli kaukana

nyt haluaisinkin tietää että kun te suunnittelette ensi vuoden talousarviota ja teette tätä niin sanottua toimeenpanosuunnitelmaa voisitteko vielä uudelleen harkita sitä että myöskin verotusta käytettäisiin elementtinä jotta todella kaikki olisivat mukana samassa veneessä

minusta on hyvä asia että oppositiopuolueet ottivat vastaan kutsun ja ovat valmiita lähettämään arvioitavaksi omat vaihtoehtonsa valtiovarainministeriöön jotta sitten pystymme hyvin läpinäkyvästi arvioimaan myöskin eri vaihtoehtojen todenpitävyyttä ja niiden toteuttamismahdollisuuksia

minä kannatan ja kunnioitan erilaisia mielipiteitä mutta vastustan pelon lietsomista ja eritoten vastustan sitä että turhia pelkoja lietsotaan ja nyt aistin täällä pelon lietsomista sekä perussuomalaisten puolelta että keskustan puolelta

tuo on tärkeä periaate sitä me haluamme vaalia

se olkoon meillä tavoitteena kun hallitus yrittää saada kasvua aikaan ja yrittää omalta osaltaan olla tukemassa että saamme suomeen uusia työpaikkoja ja sitä kautta myöskin vähennetään työttömyyttä

huomaan hallituspuolueiden kansanedustajissa hieman tällaista ylimielisyyden sävyä mikä minua kyllä hieman tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa hirvittää

tämä hallitus vuosittain tarkistaa miten omiin talouspoliittisiin tavoitteisiin on päästy mikä on kansainvälinen taloustilanne niin kuin täällä muun muassa edustaja thors kyseli

mitä tulee keskustan puolelle keskustan puolella lietsotaan sitä että hallitus tulee lakkauttamaan lukioita ja keskittämään ammatillista ja ylipäänsä toisen asteen koulutusta

olisi itsepetosta betonoida hallitusohjelma neljäksi vuodeksi ja sanoa että tällä mennään eteenpäin ei ole aihetta tehdä kurssin muutosta vaikka ajettaisiin karille

minä toivon nyt arvoisa valtiovarainministeri että jos meidän yhteistyömme ei teille kelpaa niin teille kelpaisivat kuitenkin ne monet hyvät elvytystoimenpiteet jotka ovat sisällä tässä niin sosialidemokraattien kuin työmarkkinajärjestöjen yhteisessä toimenpide esityksessä

tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa kaksi kertaa vuodessa on laskentapäivä jolloin lasketaan kuinka monta oppilasta on paikalla koulutuksessa ja oppilaitos saa siltä pohjalta rahoitusta

muistan kun olimme lokakuussa kuntavaalien vaaliväittelyssä ja silloin sanoin että työttömyys tulee tänä vuonna kasvamaan ja tähän ministeri cronberg naurahti sanoi minulle että minä pelottelen ja hän totesi että todellinen riski meillä on olemassa työvoimapulasta

päinvastoin tämä hallitus lähtee siitä että talouspolitiikkaa niin kuin muutakin politiikkaa tarkistetaan vuosittain ja erityisesti puolivälitarkastuksen yhteydessä olemme valmiita tekemään lisää sopeuttamistoimenpiteitä mikäli siihen on tarvetta

tulevaisuudessa ammatillisten oppilaitosten toisen asteen koulutuksen rahoitus järjestetään tutkintojen mukaan

sen takia minun on hirveän vaikea ymmärtää sitä minkä takia vihreät ja keskusta vastustavat siivoojien kaupan kassojen bussikuskien lastentarhanopettajien työttömyysturvan parantamista

voisitteko te ystävällisesti vastata minulle nyt mikä on hallituksen toimenpiteiden työllisyysarvio ensi vuonna

niistä tutkinnoista joita oppilaat suorittavat annetaan myöskin rahoitus ja se kannustaa oppilaitoksia järjestämään tukipalveluita oppilaanohjausta ja auttamaan myöskin opiskelijoita valmistumaan

no me olemme nyt tässä keskustelemassa välikysymyksen muodossa työttömyyden räjähtävästä kasvusta ja edelleen minun täytyy sanoa että ministeri cronberg teidän vastauksenne on minulle pettymys

ne kansalaiset jotka ovat vahvoja jotka ovat varakkaita joilla on kykyä kantaa enemmän vastuuta ottavat myöskin suuremman vastuun tästä taakanjaosta ja se on oikeudenmukaista

sitten haluaisin kysyä kyllä pääministeri kiviniemeltä ja valtiovarainministeri kataiselta kun te vetoatte täällä siihen että epävarmuus taloudessa on niin suurta että sen takia verotuksessa ei voida tehdä minkäänlaisia korjauksia oikeudenmukaisempaan suuntaan

eli hallituksen logiikka on se että niin toisen asteen koulutuksessa kuin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa meidän pitää saada katse seinistä sisältöön tehdä investointeja uuteen teknologiaan saada sitä kautta myöskin opetusmetodeja päivitettyä pisa tuloksetkin osoittavat että siihen on meillä tarvetta ja sitä kautta parantaa myöskin opetuksen laatua

mitä vaikutusta talouden epävarmuuteen olisi sillä että suurituloiset ihmiset otettaisiin mukaan näihin lamatalkoisiin nostamalla pääomatuloveroa

väitän ettei juurikaan mitään mutta se lisäisi oikeudenmukaisuutta ja toisi valtiolle lisää tuloa jolla me voisimme auttaa kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä

hallitus on tähän mennessä tuonut vain toimia joilla lisätään hallintoa ja byrokratiaa mutta todellista apua näiden nuorten arkeen te ette ole pystyneet osoittamaan

arvoisa puhemies

edustaja jungner kysyi mitkä voivat olla riskit siinä tapauksessa että kreikka ajautuu maksukyvyttömyyteen ja suomi on keskustajohtoisen hallituksen myötä lainannut noin miljardi euroa kreikalle vakuudetonta lainaa

olen itse asiassa jo aikaisemmin pyytänyt virkamiehiäni selvittämään onko sopimusasiakirjaa mahdollista osittain julkistaa ilman että vaarantaisimme tuota vakuusjärjestelyä

kysyn teiltä pääministeri kiviniemi

hyvä valtiovarainministeri katainen olisin mielelläni kertonut teille yhden esityksen jolla olisi voitu vaikuttaa siihen että maahan olisi syntynyt tupo ja se on kelamaksun poisto

edustaja tiilikainen kysyi riittääkö palomuuri joka nyt on tehty yhdessä eurooppalaisten päätöksentekijöiden ja imfn kanssa riittääkö se pelastamaan italian ja espanjan tai riittääkö se vakauttamaan italian ja espanjan taloutta

minulla oli mahdollisuus keskustella juuri new yorkissa muun muassa kreikan pääministeri papandreoun kanssa joka kannattaa rahoitusmarkkinaveroa kuten myöskin saksan liittokansleri merkel ja ranskan presidentti sarkozy

mutta sen sijaan te annoitte sen ihan ilmaiseksi yhdessä helsingin sanomien lehtihaastattelussa työnantajille ilman että siitä olisi käyty konkreettisia neuvotteluja

mikä on teidän kantanne

tuletteko ajamaan tätä asiaa

minä näen niin että ei ole olemassa minkäänlaista palomuuria joka yksistään voisi vakauttaa espanjan ja italian taloustilanteen vaan kyllä se keskeinen kysymys on että näissä maissa sekä italiassa että espanjassa pitää tehdä talouden tasapainottamistoimia mutta myöskin merkittäviä rakenteellisia uudistuksia joilla toisaalta ollaan myöskin tukemassa kasvun edellytyksiä maissa joissa esimerkiksi työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä todella korkea

haluaisin tietää mitkä järjestöt suomessa mitkä palkansaajajärjestöt ovat valmiita keskustelemaan teidän kanssa eläkeleikkauksista

koska minulla on kyllä se tieto että palkansaajajärjestöt ovat hyvin selkeästi viestittäneet teille sen saman viestin jonka sosialidemokraatit ovat myöskin kertoneet että suomalaisten palkansaajien eläkkeitä ei pidä lähteä leikkaamaan

me olemme esittäneet niitä joka syksy suomalaisen teollisuuden tukemiseksi julkisten investointien lisäämiseksi tutkimus ja tuotekehitysjärjestelmän uudistamiseksi mutta sen ohella myöskin tarvitaan isoja rakenteellisia uudistuksia

näen että nämä ratkaisut joita kansainvälisessä valuuttarahastossa ja eurooppalaisissa pöydissä on tehty palomuurin rakentamiseksi ovat olleet hyvin merkittäviä ja tämä oli myös henki washingtonissa viime viikolla

tänään teidän linjanne on muuttunut

edustaja jääskeläinen kysyi mitkä ovat suomen todelliset vastuut

me olemme tänään laittaneet valtiovarainministeriön nettisivuille yksityiskohtaisen taulukon johon on päivitetty kaikki tiedot suomen vastuista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valitettavasti näyttää kyllä siltä että tuloksilla te ette voi pröystäillä vaan enemmänkin työryhmät ovat ne mitä tämä hallitus on aikaansaanut ja mihin itsekin olette täällä moneen otteeseen puheessanne viitannut

hallituksen budjettiesitys ei rakenna luottamusta jota tässä talouden epävarmuuden ajassa tarvittaisiin

mutta minusta olisi reilua ja rehellistä että suomen kansa ja ennen kaikkea palkansaajat suomalaiset palkansaajat jotka yksimielisesti ajavat suomeen kanneoikeutta tietäisivät myös teidän mielipiteenne asiaan koska ministeri katainen perjantaina kertoi oman mielipiteensä

suomen pankki on eduskunnan pankki ja eduskunnan pankkivaltuusto jonka puheenjohtaja on edustaja zyskowicz saa suoraan kaikki tiedot suomen pankilta eli hallituksella ei ole valtaa suomen pankkiin eikä hallituksella ole myöskään valtaa rahapolitiikkaan vaan eduskunta ja eduskunnan pankkivaltuusto on se taho joka johtaa suomen pankin toimintaa

tämä keskustelu olisi kyllä paljon rakentavampaa ja motivoivampaa arvoisa pääministeri jos te olisitte perehtynyt asioihin

ihan lopuksi sitten muutama sana näistä vaihtoehdoista ja hallituksen linjasta

me tarvitsemme panostuksia osaamiseen ihmisten hyvinvointiin palveluihin me tarvitsemme panostusta liikenneinvestointeihin

tällä kanneoikeudella voitaisiin juuri näitä kaikista heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä auttaa niin että heitä ei poljettaisi työmarkkinoilla ja heidän oikeuksistaan pidettäisiin kiinni

täytyy todeta että erittäin suurella ilolla kuuntelin hallituspuolueiden eduskuntaryhmiä kun täällä todettiin että halutaan lisätä yliopistojen perusmäärärahoja halutaan lisätä liikenneinvestointeihin rahaa halutaan lisätä rahaa terveyspalveluihin

mutta me emme ole halunneet puolustaa euroa ehdoitta

sitten ihan lopuksi puhemies kun täällä puhuttiin siirtymäajasta ja pääministeri edelleen väittää että tämä olisi ollut lisäämässä harmaata taloutta mikä ei pidä paikkaansa niin toivottavasti te otatte nyt oppia ruotsista

sdpn vaihtoehto on myöskin pohjautunut siihen että otetaan velkaa tässä vaihtoehtobudjetissa vähän vähemmän noin puoli miljardia euroa vähemmän velkaa kuin hallitus on ottanut mutta me olisimme käyttäneet sen työllisyyttä tukeviin toimiin julkisiin investointeihin